tähän on jo aikaisemmin eduskunta ottanut kantaa ja tätä on muutettu niin että näistä kohtuuttomista mätkyistä on päästy eroon eli lisäveroista jälkiveroista

silloinen korvaus tästä erorahalainsäädännön lopettamisesta tehtiin niin että pidennettiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan korotettua maksuaikaa

tämä on kyllä merkillinen asia kun tässä sekä työnantaja että työntekijäpuoli ovat olleet samaa mieltä eli edellyttäneet muutamia muutoksia tähän hallituksen esitykseen mutta pilkkuakaan hallituspuolueitten edustajat eivät ole tästä asiasta muuttamassa ja nyt tämä on saanut tämän huonon muodon joka johtaa todella varsin hankalaan tilanteeseen sekä työnantajat että työntekijät

mielestäni suomessa tarvittaisiin erorahajärjestelmä koska suomalaiset suuret yritykset ovat kansainvälisiä ja näin ollen meillä myöskin käytetään häikäilemättä hyväksi sitä että suomessa irtisanominen on kaikista halvinta verrattuna moniin euroopan maihin

muun muassa italiassa saksassa ranskassa ja englannissa on erilaisia käytäntöjä siitä että työsuhteen pituuden mukaan korvataan työntekijälle irtisanomisesta aiheutuvia menoja

italiassahan tämä systeemi on sellainen että kuukauden palkka tulee aina vuoden työsuhteesta jos irtisanominen tapahtuu

tässä minun mielestäni on se suuri ongelma että niitä ihmisiä jotka ovat menettäneet työkykynsä elikkä näistä työttömistä tässä tutkimuksessa on todettu että hyvin suuri joukko on työkyvyttömiä ei päästetä työkyvyttömyyseläkkeelle

tämä on nyt aika ristiriitainen homma että toisaalta halutaan työkyvyttömyyseläkkeeltä töihin mutta terveelle ei järjestetä työtä ja sitten ne jotka ovat työkykynsä menettäneet eivät pääse eläkkeelle

en minä vastusta tätä lakia

erkki virtanen täällä totesi että suomen parhaat erikoislääkäriasiantuntijat ovat todenneet nämä ihmiset työkyvyttömiksi nämä ihmeparantajat näissä eläkevakuutusyhtiöissä sitten näkemättä ja tuntematta potilasta toteavat että kun lähetetään paperi kotiin että olet työkykyinen niin se on sillä selvä sinä olet työkykyinen silloin

vielä tähän verokeskusteluun

vaikka kyse on tämän vuoden kolmannesta lisätalousarviosta niin tähän lisätalousarvioon olisi voitu ja olisi pitänyt ottaa ehdottomasti paljon enemmän taloutta elvyttäviä toimenpiteitä

päinvastoin olisi varauduttava entistä paremmin siihen että ihmisille varataan koulutuspaikkoja

on tullut tietoja että ihmiset ovat halunneet työllisyyskursseille koulutusta mutta on ilmoitettu että kurssit ovat täynnä ei voida ottaa

päinvastoin hallituksen olisi tullut tässä talousarviossa jo esittää lisämäärärahoja perustienpitoon ja myöskin rautateiden perusparantamiseen

asumisen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti ja vuokrat nousevat edelleen ja erityisesti suurissa asutuskeskuksissa mutta myöskin muualla asumiskustannukset ovat nousseet

tämä on hallitukselta julmaa politiikkaa näitä lapsiperheitä kohtaan kun ei lapsilisää tehdä etuoikeutetuksi tuloksi

nyt aravalainaehdot eivät ole kilpailukykyisiä ja kustannukset näillä lainoilla rakennettaessa tulevat niin kalliiksi että tavallinen keskituloinen ihminen ei pysty niissä asumaan

lapsilisää heille maksetaan mutta vastaava summa toimeentulotuesta leikataan heiltä pois ja heidän käteen jäävä tulonsa ei kasva senttiäkään

kyselytunnilla puhuttiin jo verotuksesta ja muutamista verotuksen yksityiskohdista haluan puhua tämän lakialoitteen yhteydessä

kun edellisen laman aikana rakennustuotantoa haluttiin käyntiin niin nimenomaan tämä korkotukilainoitus oli se joka sai vuokra asuntotuotannon ja asuntotuotannon yleensäkin käyntiin

omaishoitajista valtaosa on eläkkeellä olevia jotka hoitavat puolisoaan tai sitten vammaista lasta tai lähiomaista

omaishoitotyö tunnustetaan raskaaksi ja edelleenkin muutamista parannuksista huolimatta mitä omaishoitajien asemaan on tullut heillä on melkoisia ongelmia sekä toimeentulon että jaksamisen suhteen

ensinnäkin omaishoitajien palkkion verotus on kireämpää kuin vastaavan palkkatulon verotus

asko seljavaara ei ole lukenut tätä esitystä eikä ole kuunnellut valtiovarainministerin tai pääministerin kertomaa siitä että tämä rahoitetaan ympäristö ja energiaveroja korottamalla

toiseksi kun omaishoitajien palkkio lisätään heidän eläketuloonsa se merkitsee progression kasvua ja varsin kireää verotusta pienistä tuloista

tässä tapauksessa jos se korotetaan ympäristö ja energiaveroilla niin nostetaanko sähkön hintaa bensan hintaa jnp

tähän vuokra asuntopulaan ei mielestäni ole muuta keinoa kuin se että puututaan näihin korkotukilainojen omavastuukorkojen ehtoihin elikkä niitä alennetaan selvästi ja sitä kautta saadaan rakentaminen käyntiin

nämä käynnistysavustukset jotka helsinkiin on myönnetty on tietenkin myönteinen asia että niitä laajennetaan tulevaisuudessa koko maahan mutta valitettavasti nekään eivät ole saaneet vuokra asuntotuotantoa sillä tavalla käyntiin kuin olisi pitänyt

arvoisa puhemies

näin ollen täällä yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulemme esittämään muutoksia sitten tähän hallituksen budjettiin

emme myöskään voi olla tyytyväisiä emmekä hyväksyä tätä valtionyhtiöitten viemistä tämän solidium oyn alle

sehän tulee merkitsemään sitä että päätäntävalta näistä valtionyhtiöistä siirtyy entistä kauemmaksi ja se siirtyy tähän solidium oyhyn ja sen hallitukselle kun tässä kokemusta on aivan riittävästi siitä mitenkä valtio voi vaikuttaa ja pirkka yhtiöt on hallitun hallituksen ja yhtiöiden toimintaan joissa se on mukana

kun täällä hallituspuolueet ja ministerit ovat puhuneet oikeudenmukaisesta verotuksesta on kyllä syytä kysyä että jos ministeri saa tänä vuonna reilusti yli tuhannen euron veronalennuksen onko tämä yksi euro sitten se oikeudenmukainen veronalennus joka tulee työmarkkinatukea saavalle työttömälle

tämä parantaisi kyllä jonkin verran sitä tilannetta sitä jälkeenjääneisyyttä mikä työmarkkinatuen osalta on koska työmarkkinatukeen ei ole tehty tasokorotusta pitkään aikaan

näyttää olevan edelleen niin että porvarihallitukselta työttömiä kohtaan on erittäin tyly linja ja korotusta tähän työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan ei ole tulossa

böö

vanhustenhoitoa ollaan kilpailuttamassa monessa kunnassa

tämä kilpailuttaminen on johtamassa entiseen pahamaineiseen vanhusten huutolaisuuteen

miksi vanhuspalvelulaki jää seuraavalle eduskuntakaudelle

mutta siinä että solidium on nyt se työkalu jolla suojattaisiin muka valtion omistusta nyt täytyy muistaa että tässä hallituksen esityksessä sanotaan myöskin että se voi myöskin myydä niitä

se voi käydä kauppaa

jaskari palveluseteli ei ole ratkaisu pienituloisille vanhuksille

pakettiautojen verotuksen muuttaminen päästöihin perustuvaksi on oikea suunta johon aikaisemmin on siirrytty henkilöautojen osalta

se on ratkaisu vain hyvätuloisille ja niille joilla on varaa jo ennestään elikkä se on yksityistämisen tie

silloin kun osakkeet ovat halpoja niitä pitää ostaa

elikkä reilusti enemmän pelkkä veronalennus tekee hyvätuloisille euroja käteen mitä pienituloinen kaupan työntekijä on saanut kuukaudessa palkkaa

mutta emme esimerkiksi tätä elisa kauppaa vastusta

ei voi puhua mistään oikeudenmukaisesta verotuksesta tai yleensäkään siitä että verotus olisi oikeudenmukaista koska sellaista kauppaa ei ole missä voitaisiin maksaa pelkillä prosenteilla eikä ole myöskään sellaisia asuntoja missä voitaisiin maksaa vuokra prosenteilla vaan kaikissa täytyy käyttää euroja

täytyy muistaa että nämä matkailuautot rakennetaan pakettiautojen alustoille ja tietenkin se kuorma se massan paino lisää polttoaineen kulutusta mutta missään tapauksessa se ei kaksinkertaista tai kolminkertaista sitä polttoaineen kulutusta

nämä ehdotukset tulevat tietenkin aikanaan käsittelyyn

jos polttoaineen kulutus on noin kahdeksan litraa ja siihen pannaan tupla päälle kuormaa niin se nousee ehkä kahdella kolmella litralla se polttoaineen kulutus mutta ei missään tapauksessa niin paljon kuin nyt tämä vero tässä kohoaa

erityisesti tämä omaishoitajien asia ja myöskin sitten tämä pienituloisten työmarkkinatuella ja työttömyysturvan peruspäivärahalla olevien asia elikkä tämä perusvähennys tulisi mitä pikimmin saattaa parempaan kuosiin mitä se tällä hetkellä on

myöskin vanhempien pakettiautojen kohdalla tämä veron nousu kun se perustuu painoon on aika kova ja tietenkin se tulee aiheuttamaan sen että kuljetuskustannukset jotka nousevat tullaan siirtämään hintoihin

mutta erityinen ongelma tämä on sitten vielä niille ihmisille jotka käyttävät matkailuautoa keikkatyössä väliaikaisena asuntona

elikkä kun työpaikat vaihtelevat hyvin usein niin monet käyttävät matkailuautoa asumiseen ja siinä suhteessa vielä nämä keikkatyön ongelmat lisääntyvät koska kustannukset kasvavat tätä kautta

kreikan vaikeuksien taustalla on että kreikan hallitukset eivät ole kohtuullisen kasvun vuosikymmenen aikana huolehtineet siitä että julkinen valta olisi kerännyt veroja siihen määrään että ne vastaisivat menoja

seurauksena oli jatkuva velkaantuminen kreikassa joka tuli tiensä päähän kun yhdysvalloista alkanut finanssikriisi levisi ympäri maailman johtaen lamaan

kun kävi ilmi että kreikan edellinen hallitus oli vääristellyt talouden tilaa kuvaavia lukuja kreikan mahdollisuudet saada lisää luottoa rahamarkkinoilta loppuivat

siltä osin kuin kyse on tilastotietojen ja talouslukujen vääristelystä siitä pitää joutua oikeuteen poliittinen vastuu ei riitä

valtaosa kreikkalaisista on pienituloisia ja nyt heille sälytetään vastuu kreikan talouden pelastamisesta mutta pankit ja muut rahoittajat saavat nauttia eun ja imfn tarjoamasta turvasta

heillä ei todellisuudessa ole yrittäjäriskiä lainkaan voitot on yksityistetty mutta tappiot sosialisoidaan kreikkalaisten työläisten ja eläkeläisten maksettavaksi ja pahimmassa tapauksessa myöskin suomalaisten veronmaksajien kannettavaksi

kreikkalaisten rahoituslaitosten lisäksi myös saksalaiset ja ranskalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt ovat kreikan lainoittajia tavoitteena saada mahdollisimman hyvä tuotto sijoituksille ja sitä kautta taata omistajille hyvät osingot

tämäkään kriisi ei ole johtanut minkäänlaiseen rahamaailman säätelyyn tai veroon jolla kerättäisiin puskureita tulevia lamoja vastaan

arvoisa puhemies

vielä ihan lopuksi haluan todeta että hallitus lisää pienituloisten verorasitusta kahdella eri tavalla elikkä energiaverojen korotus kohdistuu myöskin näihin omaishoitoa suorittaviin ihmisiin eli yleensä se suoritetaan kotona

rossi

tehdyt päätökset ovat pitkä askel kohti liittovaltiota jossa keskusvalta määrää minkälaista talouspolitiikkaa kunkin maan pitää harjoittaa

tämä lisää suhteessa kaikista pahiten juuri pienituloisten ihmisten verorasitusta

on esitetty että talousarviot lähetetään eulle ja sieltä tulee sitten määräykset minkälaista talouspolitiikkaa tulee harjoittaa

tässä mielessä hallituksen ministereitten puheet tuolta ministeriaitiosta tulevat väkisin vähän outoon valoon

he kiertävät visusti vastaamasta todella tähän kysymykseen kun kysytään miten pienituloisten ihmisten verotus kehittyy ja kuinka

keskustelu on päädytty nyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen se kiristyy

herra puhemies

kunnat ovat joutuneet nostamaan veroprosentteja ja kunnat ovat myöskin monissa tapauksissa ilmoittaneet uusista lomautuksista lomauttamalla opetushenkilöstöä ja ottamalla käyttöön esimerkiksi sijaistenottokiellon sosiaali ja terveydenhuoltolaitoksissa

jos kunnilla on varaa tarjota kuntalaisille kunnolliset palvelut niillä on myöskin varaa työllistää ja käyttää myöskin ne investointiedut hyväksi mitä nyt valtio tässä budjetissa jonkin verran kunnille tarjoaa

mutta jos kunnilla on taloudellinen tilanne erittäin tiukka niin kuin monissa kunnissa on ne eivät pysty käyttämään näitä hyödyksi

se ei ota huomioon veronmaksukykyä ja tästä on osoituksena kiinteistöveron korotus tästä on osoituksena yleisen arvonlisäveron korotus

tämä kiristää siis edelleenkin pienituloisten ihmisten toimeentuloa koska heidän tulonsahan eivät lisäänny vaan päinvastoin useassa tapauksessa käteenjäävä tulo jopa pienenee kun otetaan huomioon näiden verojen vaikutus

kuten jo tuossa aikaisemmassa keskustelussa kävi ilmi euromäärät mitä pienituloinen saa verohyötynä käteensä ovat tavattoman pieniä

sen sijaan suurituloisilla hyvätuloisilla ihmisillä verohyöty veronalennuksista voi olla jopa toistatuhatta euroa vuodessa ja he juuri kaikista vähiten tarvitsevat näitä veronalennuksia

täällä tuli ilmi myöskin se että valtiovarainministeri katainen on edelleenkin valmis jatkamaan tätä veropolitiikkaa ja ilmoittaa samalla että arvonlisäveroa elikkä palvelujen arvonlisäveroja tullaan edelleenkin nostamaan

laman tullessa ei näistä puskureista ollut tietoakaan ja mielestäni tässä on kyllä käynyt niin että silloin puhuttiin sellaista mikä ei pitänyt paikkaansa

tämä on kyllä näkynyt siinä että ruotsiin on siirretty suomesta tuotantoa

ei kukaan aseta kyseenalaiseksi sitä että kun kaupalliset televisioyhtiöt mainostavat siellä mainostetaan margariinia siellä mainostetaan leipää siellä mainostetaan maitoa siellä mainostetaan jukurttia kaikkea niin jokaisesta purkista me joudumme maksamaan näille kaupallisille tv yhtiöille kun ne maksavat näille näistä mainoksista